laki ei turvaa oikea aikaista eikä riittävää ja asianmukaista hoitoa mielenterveyspotilaille jos hoitosuunnitelma on tehty vain joka toiselle mielenterveyspotilaalle eikä hoitojonoon pääse ilman hoitosuunnitelmaa

joka seitsemännellä nuorella on mielenterveysongelma ja kolmasosa työkyvyttömyyseläkkeiden menoista johtuu nimenomaan mielenterveydellisistä syistä

toinen asia johonka haluaisin kiinnittää lyhyesti huomiota on vielä se mitä vanhasen kakkosen hallitusohjelmassa todetaan

hallitus on myös asettanut tavoitteekseen terveydenhuollon vakaan rahoituksen palvelujen saatavuuden turvaamisen sekä perusterveydenhuollon aseman vahvistamisen

mielestäni hallituksen toimenpiteet ja taloudelliset panostukset terveyspalveluihin ovat kuitenkin näihin tavoitteisiin nähden ristiriidassa

mielestäni hallitus ei ole varannut riittävästi kuntapalveluihin rahoitusta jos katsotaan ensi vuoden budjettia kuntapalvelujen osalta ja sitä mitä viestejä eri puolilta suomea kunnista on tullut

merja kuusiston puheenvuoron jälkeen

jos on katsonut eri puolilta suomea lehtiä on huomannut sen että kuntapäättäjät tuskailevat vuosittain varsinkin kohoavien erikoissairaanhoidon kustannusten vuoksi

paine kasaantuu kalliimpaan erikoissairaanhoitoon ja kyse ei ole niinkään kuntapäättäjien ymmärtämättömyydestä vaan kuntien osittaisesta resurssipulasta jota pahentaa väestön ikärakenteen nopea muutos ja toisaalta kohonneet kustannukset

hallituksella ei tuolloin ollut mahdollisuuksia lisätä määrärahoja eikä myöskään parhaillaan käsittelyssä olevassa valtion talousarvioesityksessä ole helpotusta tilanteeseen

onkin kysyttävä onko vanhasen hallitus ymmärtänyt millaisessa kriisitilanteessa perusterveydenhuoltomme perusta terveyskeskukset on tai minkälainen uhka siellä on syntymässä tällä hetkellä

reilusti yli puolet terveyskeskuslääkäreistä sanoo että heillä ei ole riittävästi aikaa varsinaiseen vastaanottotyöhön eli potilaan kohtaamiseen tai hoidon tarpeen määrittelyyn

arvoisa puhemies

jopa puolet terveyskeskuslääkäreistä on valmis vaihtamaan työpaikkaa ja terveyskeskuspalvelujen saatavuus on monin paikoin heikko

monessa kunnassa hoitotakuu ei ole nopeuttanut kiireettömään hoitoon pääsyä lainkaan ja pääsy terveyskeskuslääkärin luo on entisestään vaikeutunut ja terveyskeskusten vetovoima vähentynyt

kaikki jotka odottavat maassa maan tavalla periaatteen toteutumista ehkä eivät ole ymmärtäneet että juuri heidän tehtävänsä on opettaa suomalaista tapakulttuuria ulkomaalaisille

siinä ei tarvitse edes yhteistä kieltä tapojen opettamisessa ei kannata luottaa lappuihin tai pelkästään viranomaisten tekemään kotouttamistyöhön

itse ulkomaalaislakiin tehdään vain kuitenkin pieniä muutoksia ja kohu on hiukan myöhäsyntyinen ja johtui siitä että hallituksen alkuperäinen esitys oli sangen väljä

se olisi lisännyt maahanmuuttoa ja avannut rajat

mielestäni hallintovaliokunta kirjoitti asian hyvin

erittäin harvat heistä ovat olleet oikeutettuja suomalaiseen sosiaaliturvaan aikaisemminkaan eivät vitara erittää haluat heistä ovat olleet oikut ja suomalaisen

eniten maahanmuuttokeskustelua on käyty pääkaupunkiseudulla sen on varmaan meistä kansanedustajista jokainen huomannut omassa sähköpostissaan missä asuu puolet maahanmuuttajistamme

maahanmuutto oli kuitenkin ensisijaisesti humanitäärisin perustein tapahtuvaa muuttoa ja suomesta turvapaikkaa hakevien määrä nousi ja suomeen muuttivat myös paluumuuttaja aseman saaneet niin muuttuvat

muulla kuin työn perusteella muuttavien henkilöiden kuten pakolaisten kotouttamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota

tässä yhteydessä on hyvä mainita että kirkko on vuosikymmeniä tehnyt työtä suomalaisten työttömien auttamiseksi ja tämä työ jatkuu mutta sen lisäksi näen viisaana että tänä vuonna on painopiste asetettu maahanmuuttajiin

kiitän ministeri risikkoa siitä että puhuitte nimenomaan mielenterveyspalveluiden hoitotakuusta

ja niin kuin tämän viikon budjettikirjoituksista kuntien valtuustojen päätöksistä viime maanantailta voi lukea kouluterveydenhuollon oppilasmäärät ovat kohtuuttoman suuria suosituksiin verrattuna ja yhdenkään läänin alueella ei enää tehdä suositusten mukaisia laajoja terveystarkastuksia

ja jos tällä viikolla luki tarkasti läänien tarinoita niin vain puolessa kunnista terveydenhuollon hoitajien mitoitus on suosituksen mukainen tai lähellä sitä ja joissakin kunnissa suositusten mukainen oppilaiden enimmäismäärä ylitetään yli kaksinkertaisesti

myöskään koulukuraattoreita ja koulupsykologeja ei ole riittävästi ja toivon että ministerinä kiinnitätte varsin paljon huomiota siihen että kiritätte erityisesti valtiovarainministeri kataista siihen että hän näkisi painopisteenä myöskin tämän tulevina vuosina

arvoisa puhemies

on hyvä että hallintovaliokunta jatkaa tätä käsittelyä vielä kotouttamisen osalta ja nykyisessä vaikeassa työllisyystilanteessa maahanmuuttajien pääsy työmarkkinoille on entistä haasteellisempaa

jos katsoo maahanmuuttajien työttömyysastetta se on noin kolminkertainen kantaväestöön verrattuna ja ennakkoluulot ja asenteet saattavat edelleen olla esteenä näiden ihmisten palkkaamiseen

suomessa ilmaista koulutusta saaneiden opiskelijoiden resursseja tulisi saada entistä paremmin hyödynnettyä jatkossa kansallisilla työmarkkinoilla

vaikka elämmekin tällä hetkellä taantumassa meidän ei pitäisi unohtaa että muutaman vuoden kuluttua isänmaassamme on haasteena työvoimapula

viimeisin tutkimustulos joka tuli kertoi että joka kymmenes olisi valmis siihen että suomi ottaa vastaan nykyistä enemmän turvapaikanhakijoita ja pakolaisia ja joka viides arvioi että ulkomailta olisi yritettävä saada tänne nykyistä enemmän työntekijöitä

vankimmin tätä mieltä ovat olleet kristillisdemokraattien vihreiden ja rkpn kannattajat

suomalaisen potilaan omakustannusosuus terveydenhuollon kustannuksista on lähes kaksinkertainen eurooppalaiseen keskitasoon verrattuna ja jos katsotaan potilaiden omakustannusosuutta niin sitä tulisi ryhtyä pienentämään

mutta kiinnitän lopuksi omassa puheenvuorossani huomiota niihin muutamaan aloitteeseen joita kristillisdemokraatit ovat tehneet huomiseen käsittelyyn sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle

ennen vaaleja useimpien poliittisten puolueiden ohjelmissa tämä kysymys nostettiin merkittävästi esille sillä merkittävä osa omaishoitajista jää tällä hetkellä kokonaan omaishoidon tuen ulkopuolelle varojen puuttuessa

vaikeavammaisten mahdollisuuksia henkilökohtaisen avustajan palkkaamisen on myös parannettava heti vuoden alusta ja annettava siihen riittävät määrärahat joita en havainnut hallituksen ensi vuoden esityksessä

kannatan

hallitus on tänään politiikkariihessään ilmeisesti käynyt keskustelun maahanmuutosta ja aiheeseen luvattiin vielä sttn tiedotteen mukaan palata illalla

rauhalan ehdotusta

kannatan

arvoisa puhemies

olimme kovin tyytyväisiä kun viime viikolla sanoitte että hallituksen tavoitteena on muun muassa turvata se että kunnilla olisi hyvät edellytykset huolehtia kotouttamispolitiikasta

ensimmäisessä puheenvuorossani viittasin siihen että kotouttamisen toisen puolen tulisi olla minusta se miten me kantaväestö oppisimme kohtaamaan entistä paremmin ja opettamaan ihan siinä arjessa näitä tapoja meidän lähimmäisillemme ulkomaalaisille jotka ovat tänne muuttaneet

mutta toivon että ministeriössä pohditaan myöskin keinoja siihen jos kuntien resursseja lisätään miten kantaväestöä voitaisiin kasvattaa entistä enemmän huomaamaan erilaisuus meidän ympärillämme

arvoisa puhemies

ministeri pekkarinen viittasi tänään ajatukseeni turpeen tulevaisuudesta ja hain muutamia lukuja joilla haluaisin pekkariselle vastata

kdn mielestä turvesoista tulee hyödyntää ensisijaisesti niitä jotka ovat muodostuneet kasvihuonekaasulähteeksi eivätkä ole ennallistettavissa ja joilla ei ole myöskään luonnonsuojelullista arvoa

eli tämä turpeesta

eero reijosen esiin ottamat asumiseen liittyvät kysymykset

kristillisdemokraattien mielestä rakennusten parempi eristys ja järkevämpi lämmitys toisi säästöjä

tähän päästäisiin tiukentamalla rakentamismääräyksiä muuttamalla passiivirakentaminen vallitsevaksi käytännöksi ja parantamalla ulkovaipan lämmöneristystä korjausrakentamisen yhteydessä ja samalla parantamalla talotekniikkaa

siksi liikkuu erilaisia arvioita siitä

tästä syystä toivon että hallitus energia ja ilmastopoliittisessa selonteossaan huomioi myös sen että tilastointia on parannettava siten että lämmitystavat selvitetään asunto asunnolta ja laaditaan valtakunnallinen ja kunnallinen tilastointi

arvoisa puhemies

siitä saadaan hyvää lannoitetta mutta biokaasulaitoksen lannasta saatava energia on kuitenkin vähäistä

lähes kaikki metaani saadaan kasveista

biokaasu on samanlaista metaania kuin maakaasu

silloin biokaasulaitos toimisi myös hiilidioksidia ilmakehästä poistavana pumppuna

kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän tavoitteena on perustaa suomeen vaalikauden aikana tuhat biokaasulaitosta navetoiden ja sikaloiden yhteyteen

laitokset voivat olla naapuritilojen yhteisiäkin ja niihin annettavat investointiavustukset on säädettävä riittävän korkeiksi

saksalainen ja tanskalainen tekniikka ei sellaisenaan sovellukaan meille mutta erkki kalmari laukaalta on ollut yksi suomalaisbiokaasun pioneerejä

hänen mielestään sähköyhtiöiden monopoli voitaisiin siltä osin purkaa että biokaasuvoimala voisi tuottaa naapureille omassa pienessä sähköverkossa sähköä

ainakin ruotsissa on käännytty energiapajun viljelemisen puoleen

erilaista biojätettä käyttämällä saadaan porttimaksuja ja lannan käytössä hyöty on myös lannoitukseen menevän lannan hajuhaittojen vähentäminen

ihan lyhyesti vielä loppuun

en saanut tänään ministeri pekkariselta vastausta siihen kun kysyin toteutuvatko hallituksen tavoitteet siitä että markkinaehtoisesti ilman investointitukia uusiutuville saataisiin lisäpanostuksia

kun ydinvoiman rakentaminen vaatii paljon pääomia jos ydinvoimaloita tulee tällä kaudella yksi seuraavalla kenties kaksi kuka investoi silloin uusiutuviin ja kuinka paljon

tämä kysymys jäi valitettavasti ministeri pekkariselta vastaamattatunut valiokunnassa ee ympäristövaliokunnastajäsenet asuisimmekin setäni edistää kysymyksen saada vastauksen

keskustelu on nyt päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja osille joita talousvaliokuntaan jolle valtiovarainvaliokunnan vihinen isäntä valiokunnan vastaamatta ja metstusvaliokunnan tulevaisuusvaliokunnan työelämä osa valiokunnan viemistä valiokunnan on annettava louis d or panoa varten fyysisellä verotuksen ylös asia kuin myös avustaja tai toiminta pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon pitäisitte niin hyvä

valiokunnissa kun ympäristövaliokunnan jäseniä tässä on esimerkiksi useita paikalla erityisesti tähän kysymykseen saadaan vastauksia

arvoisa puhemies

erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden osuus jatkaa yhä kasvuaan mikä näkyy viime vuoden tilastoissa

kasvu on tietysti johtunut paljolti lisääntyneestä herkkyydestä havaita oppilaiden erityiset tarpeet mutta myös erilaiset oppimisen haasteet ja luokkatilanteiden moninaisuus ovat lisänneet tätä tarvetta

tämän vuoksi peruskouluihin tarvitaan lisää resursseja joilla saadaan tuettua lapsia heidän erityistarpeissaan ja siten tasoitetaan oppilaiden opiskelupolkua myöskin jatko opintoihin

arvoisa puhemies

kyllä ed

kun me olemme tehneet budjettia kunnissa esimerkiksi tällä hetkellä pohjois savossa niin olen eilen illalla muutaman erityisopettajan kanssa keskustellut ja muutamien luokanopettajien kanssa omien lasten kanssa on käyty keskustelua

ainakin itä suomessa viesti on se että nimenomaan perusopetuksen ja erityisopetuksen resurssit ovat tällä hetkellä erittäin niukat ja kun kuntatalous ei ole saanut niitä kaivattuja euroja joita tällä hetkellä tarvittaisiin nimenomaan perusopetukseen lisää niin tässä suhteessa olen kyllä samaa mieltä kuin ed

vuolanne

hän hyvin väritti tuota kuvaa mikä suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä on

toinen asia johon kristillisdemokraatit kiinnittivät huomiota ja josta ovat tehneet myöskin aloitteen on nimenomaan tuo määrärahan osoittaminen koulunkäyntiavustajien lisäämiseen koska koulunkäyntiavustajat mahdollistavat tuon erityisopetuksen ja yksilöllisemmän opetuksen toteuttamisen yhdessä opettajien kanssa ja niissä kunnissa joissa on paljon lomautettu ei ollut mahdollista tukitoimenpitein palkata koulunkäyntiavustajia erityisesti

tällä määrärahalla voitaisiin tarjota se että minimitaso edes jokaisessa suomalaisessa kunnassa koulunkäyntiavustajien osalta voisi toteutua

arvoisa puhemies

siinä suhteessa jos me haluamme sitä että koulupudokkaiden määrä ei jatkossa kasva niin nimenomaan ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä erityisopetukseen tarvitsee panostaa lisää ja myös siihen että koulussa on tukitoimenpiteitä avustajien kautta